karenssipäivästä ja sairauspoissaolosta aiheutuva palkan aleneminen ei ole myöskään ongelmaton sillä se saattaa johtaa siihen että yhä useammat tulevat töihin sairaina koska heillä ei ole varaa jäädä töistä pois

erityisesti hoitoalalla päivähoidossa ja kouluissa tämä voi johtaa vakaviin seurauksiin

sairaaloissa ja vanhustentaloissa olevat potilaat ovat usein jo alun alkaen heikossa kunnossa ja heidän viruksille altistumisensa suuremmassa määrin voi olla suorastaan vaarallista

päiväkodeissa sairauksien lisääntyminen voi myöskin johtaa siihen että yhä useammat vanhemmat jäävät kotiin sairaiden lastensa kanssa ja myös tässä tapauksessa tarkka sukupuolivaikutusten arviointi ja muiden seuraamusten analysointi olisi nyt paikallaan

lopuksi arvoisa puhemies kävimme sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa berliinissä pari viikkoa sitten ja tutustuimme myös niin kutsuttuun saksan malliin

siellä on hyvä oppisopimusjärjestelmä ja varsinkin kun on kyse maahanmuuttajista se on ollut se oikea tie integraatioon

toivoisin että myös me suomessa voisimme kehittää meidän oppisopimusjärjestelmää siihen suuntaan

en tiedä ymmärsikö edustaja turunen minut väärin

sehän on erittäin hyvä että hallitus perääntyy tästä ajatuksesta leikata ylityökorvauksista ja sunnuntaikorvauksista

mutta se että se tavallaan havaittiin vasta silloin kun kaksi kätilöä istui suorassa tv lähetyksessä on aika merkillistä

ja sitä minä peräänkuulutan että pitäisi hallituksella olla hyvää taustamateriaalia omille päätöksilleen

sen takia olen huolissani tästä prosessista

mutta erittäin hyvä että luovuttiin siitä ja minun mielestäni on oikea tie mennä sille tielle että otetaan lomakorvauksista

se on oikea tie

juuri tällä tavalla voidaan edesauttaa ja lisätä työn ja perheen yhteensovittamista ja juuri tällaista joustavuutta me tarvitsemme meidän lainsäädännössämme

hyvin kannatettava lakialoite ja toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta ja sosiaali ja terveysministeriö ottaa tämän ihan tosissaan ja lähtee tekemään näitä muutoksia

arvoisa puhemies

sairausvakuutuslakimme on vanhentunut

lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa sairausvakuutuskorvauksen maksamisen sellaisista rokotteista joita ihmiset kokevat tarvitsevansa ja jotka eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan

ärade herr talman arvoisa puhemies

mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att till exempel medel för nedsättande av kolesterol nog ersätts

elämme globaalissa maailmassa kaikkine globalisaation tuomine uhkineen ja mahdollisuuksineen

maantieteellinen asemamme on kuitenkin pysyvä

lainmuutos ei merkitsisi kaikkien rokotteiden korvattavuutta

lääkkeiden korvausmenettelyä vastaavaan tapaan ehdotetaan että rokotteen myyjä hakisi lääkkeen hintalautakunnalta peruskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista

arvoisa puhemies

sen takia jos suomi odottaa avunantoa muilta kovassa tilanteessa suomen on myös annettava sitä vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti

maailma on käynyt pienemmäksi mikä merkitsee tartuntavaaran kasvua meidän liikkuessamme kaikkialla maailmassa

kansallisen rokotusohjelman meille suomalaisille tarjoamat rokotteet eivät nykyään tämän vuoksi kokonaan riitä

kansainvälinen kehitys rokoterintamalla on myös kiihtynyt viime vuosina ja monia uusia ja tehokkaita rokotteita on tullut markkinoille kun taas suomen järjestelmän on ollut vaikea pysyä vauhdissa mukana

esimerkiksi ruotsissa ja tanskassa myönnetään kansallisen rokotusohjelman ohella sairausvakuutuskorvausta eräistä rokotteista

samalla se antaa melko hyvän kuvan siitä millaisen suuruusluokan avusta voisi tänä päivänä olla kysymys jos suomelle vielä hädän hetki koittaisi

tanskassa rokotteet rinnastetaan lääkkeisiin

jatkosodan lopussa saksalaisen lentotaisteluosaston kuhlmeyn esimerkki on myös hyvä pitää mielessä kun mietitään menneitä

tbe

tätä ei kokonaan voida korvata rokotuksilla mutta olisi perusteltua tukea halukkaiden vapaaehtoista rokottamista papilloomavirusta vastaan

siihen saakka kunnes tämä on mahdollista tulisi panostaa rokotuksen vapaaehtoiseen ottamiseen minkä vuoksi olisi tärkeää saada välittömästi hpv rokote korvattavaksi

herr talman herra puhemies

en tässä voi olla mainitsematta että entinen kansanterveyslaitoksen johtaja jussi huttunen on myös ilmaissut vahvan tukensa kelakorvauksen käyttöönottamiseksi täydentäville rokotteille

jos useammalla olisi mahdollista hankkia täydentäviä rokotteita selvää että useampien olisi mahdollista hankkia täydentäviä rokotteita jos korvaus maksettaisiin

arvoisa puhemies

uudistus jonka päättäjät haluavat viedä läpi ei raukea vain sen vuoksi että valmisteluun annetaan pari kuukautta lisää aikaa koska hyvä lainvalmistelu vaatii aikaa

vaikka kaksi kätilöä sai hallituksen tarkistamaan ehdotustaan matkan varrella vaarana on että lakipaketti sikäli kuin se toteutuu kohdistuu naisvaltaisiin aloihin kohtuuttoman ankarasti

olisi hyvä saada tietää myös missä ajanjaksossa hallitus nyt tulee sitä miettimään

saadaanko nähdä vielä tällä hallituskaudella sitä että eri lakipaketteja lähdetään valmistelemaan komiteapohjalta vai mikä on tälle aikataulu